olemme jo aiemmin tuoneet tämän esiin silloin kun eduskunta sai käsiteltäväkseen hallinnonalasiirron jonka myötä varhaiskasvatukseen liittyvät asiat valmistellaan jatkossa opetus ja kulttuuriministeriössä

nykyisellään sosiaali ja terveysministeriö valmistelee edelleen kotona tapahtuvan hoiva ja hoitotyön tukimuodot juuri joustavan hoitorahan yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen joka niin ikään on ollut isosti tapetilla eduskuntakäsittelyssä hallituksen tämänsyksyisen rakennepaketin myötä

arvoisa puhemies

jos jotakin hyvää tämän hallituskauden laajamittaisista ja varmasti osaltaan myös väistämättömistä koulutukseen kohdistuvista leikkauksista on koitunut niin se että ainakin osaltaan puolueet näyttävät sitoutuvan siihen että näiden vaalien alla koulutuksesta puhutaan enemmän kuin moneen vaalikauteen

pidämme kestämättömänä sitä että osana joustavan hoitorahan valmistelua siihen kiinteästi liittyvä tuntiperustainen päivähoitomaksu valmistellaan toisaalla osana varhaiskasvatusta opetus ja kulttuuriministeriössä ja tämä osa aikaista työntekoa ja siten pienempää päivähoitomaksua ja päivähoitomäärää tarvitsevien perheiden asia on toisaalla eritahoisessa valmistelussa

se on hyvä

olemme saaneet eduskuntakäsittelyyn jo valmiita lakiesityksiä ja siihen liittyen lisäksi hallituksen kaavailuja isoista perhepoliittisista ratkaisuista

jotenkin tuntuu että tuo peruskoulu on vähän sellainen asia jota jossakin kirjassa näin verrattavan nokiaan johon pitkään uskoimme

lisäksi on esitys joustavasta hoitorahasta joka nyt siis on käsittelyssä tuntiperusteisesta päivähoitomaksusta jonka valmistelusta kuulemme varmaan myöhemmin ja tämän kaiken lisäksi samanaikaisesti hallituksen piirissä valmistellaan sinänsä varsin toivottua ja odotettua varhaiskasvatuslain kokonaisuudistusta

emme kai ole tekemässä peruskoululle samaa luottamassa siihen että kun aikanaan siitä on hyvä luotu ja sen oppimistulokset ovat huippuja niin kyllä se kantaa

keskustan mielestä on kestämätöntä ja lapsen näkökulmasta ja lapsiperheiden näkökulmasta ongelmallista että tätä kokonaisuudistusta valmistellaan irrallaan näistä yksittäisistä merkittävistä linjauksista

olen myös paljon miettinyt uudistushenkisyyteen taipuvaisena päättäjänä sitä voiko poliittinen tavoite joskus olla myös jonkin säilyttäminen sen mikä on hyvää

näin ollen hallituksen valmistelusta puuttuu kokonaisnäkemys jonka vuoksi päädyimme keskustan ryhmänä jättämään valiokunnassa tähän vastalauseen

se mitä peruskoulun sisällä tapahtuu esimerkiksi oppimisympäristöjen digitalisaation ja pelillistämisen myötä on toinen juttu ja siihen toivoisin kaikkien puolueiden sitoutuvan

eduskunta edellyttää että joustavan hoitorahauudistuksen vaikutuksia käyttäjämäärää perheiden suhtautumista sekä kuntatalouteen kohdistuvia kokonaisvaikutuksia seurataan tarkoin

en kuitenkaan siis toivo että meillä olisi yli puoluerajojen sellainen tunnelma että koulutuksesta leikkaaminen laajamittaisesti ilman visioita olisi väistämätöntä

arvoisa puhemies

halusin vaan pyytää puheenvuoron tähän ansiokkaaseen ja monipuoliseen yleisradiota koskevaan keskusteluun kiittääkseni ministeriä siitä asiasta jonka yksin elävät tässä yhteiskunnassa ovat halunneet tässä yhteydessä nostaa esiin

arvoisa puhemies

täällä kuultiin monia hyviä puheenvuoroja tuon debatin aikana ja pidin siitä tavasta jolla vasemmiston puheenjohtaja arhinmäki kiteytti näkemyksensä peruskoulun tasa arvosta

käsittääkseni tämä päätös joka nyt yhteistyössä kaikkien eduskuntaryhmien kanssa saatiin aikaiseksi ministerin johdolla on poikkeuksellinen siinä mielessä että yksin elävät järjestäytyneesti myös valvoivat etuaan tässä ja päädyimme veroratkaisuun jossa ihmistä kohdellaan yksilönä laajemman kotitalouden sijaan kuten aiemmin

haluaisin kuitenkin kuulla opetusministeriltä mitkä ovat ne maakunnat joissa tämän hallituksen päätöksillä koulutuksellinen tarjonta merkittävästi lisääntyisi

miksi valinnanvapaus nostetaan niin suuren tikun nokkaan kun kysymys on monesti juuri vain koulun maineesta ja mielikuvatason valinnasta jolloin lähikoulu jää syrjään ja perhe valitsee lapsensa opin ahjon kauempaa

vielä toistan aiemmin esitetyn kysymyksen siitä oletteko todella huomioineet ja katsoneet pitkälle tulevaisuuteen sen osalta mikä on minkäkin maakunnan erityinen vahvuus ja siihen liittyvät koulutustarpeet

minusta tämä oli hyvin ansiokas ratkaisu ajatellen tätä väestöryhmää johon kuuluu nykyään suomalaisista yli miljoona yksin elävien kotitaloutta

tekisi mieli kysyä vielä kokoomukselta oletteko valmiita sellaiseen maailmaan mihin naapurimaa ruotsi tai englanti tai kauempana chile on siirtynyt eli missä markkinavoimien on haluttu vapaasti tulevan mukaan koulutuksen kentälle

on aivan väistämätöntä että esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa nämä vähentyneet rahat tarkoittavat vähempää lähiopetusta eli vähempää kohtaamista opettajan kanssa vähempää laadukasta oppimista

halusin saattaa ministerin tietoon kuten varmasti onkin tiedossa että tämä väestöryhmä joka tosiaan on nyt myös järjestäytynyt omalta pieneltä osaltaan on ollut tähän päätökseen hyvin tyytyväinen

se tarkoittaa suurempia ryhmäkokoja vähempää opinto ohjausta oppilashuollon vaikeuksia ja me kaikki täällä tiedämme ihan varmasti että nuoren syrjäytymisen yksi keskeinen syy on koulutus

eikä täällä kannata kenenkään toistensa puolueiden kannoilla pelotella mutta minulle jäi semmoinen olo että hitusen verran eri tavoin eri puolueissa tämän tasa arvon miellämme

ja rohkenen henkilökohtaisena kantanani sanoa ääneen sen kaupungista tulevana kansanedustajana kaupungista jossa on kouluissa valinnanvaraa maaseudulla ei aina edes ole että jos vastakkain asetetaan äärimmilleen viety valinnanvapaus ja perheen vapaus valita lapselle koulu niin kuin parhaaksi näkevät ja toisaalta se periaate että lapsi valitsee koulun läheltä ja siten sosio ekonomiset erot tasoittuvat niin valitsen tämän jälkimmäisen ja rohkenen sanoa sen ääneen

toivon että alan toimijoille alalla työskenteleville ihmisille ei ole luotu liian suuria odotuksia siihen mitä mahdollisuuksia seuraavalla hallituksella keitä ikinä siellä onkaan on tuo uudistus viedä läpi ja se toteuttaa

lisäksi haluan konkreettisena ratkaisuehdotuksena arvoisa puhemies nostaa esiin tulevaisuuskutsunnat sille ikäluokalle jota nyt kutsutaan asevelvollisuuskutsuntoihin laajentamalla ne molempia sukupuolia koskeviksi kutsunnoiksi jotka pitävät sisällään nuoren sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin terveydentilaan ja opintotulevaisuuteen laajentavan isomman kokonaiskuvan jossa nuoren tulevaisuudesta ammattilaisten kanssa yhdessä voisi keskustella ja sitä puntaroida

se voisi olla yksi kiinnepiste nuoren elämässä sen jälkeen kun pakollinen peruskoulu on ohi ja toinen astekaan ei välttämättä kaikkia ole kyennyt tavoittamaan

ensiksi haluan todeta tämän iltapäivän keskustelusta opposition edustajan silmin varsin hämmentyneenä sen että ensinnäkin minusta oli silmiinpistävää ja leimallista että kokoomuksen eduskuntaryhmä ei ollut tässä keskustelussa erityisen aktiivinen ja toinen silmiinpistävä seikka oli se että uusi valtiovarainministeri näyttäytyi ja käyttäytyi täällä yhteistyökykyisesti mutta samalla avaten portteja aktiivisesti sille että ensi viikon hallitusneuvotteluissa joita ei enää kovin pieniksi kai tohdi kutsua avattaisiin kehysten sisältöä enemmän kuin taas kokoomus omassa puheenvuorossaan ryhmän osalta antoi ymmärtää

tämä jättää kyllä varsin skitsofreenisen olon siitä mitä ensi viikolla tulee tapahtumaan ja jättää myös ison kysymysmerkin leijailemaan sen ylle onko tämä koko keskustelu tänään ylipäätään ottaen mielekäs jos isoja muutoksia tullaan tekemään

siitä huolimatta arvoisa puhemies sivuan nyt omassa puheenvuorossani opiskelijoiden ja meidän korkeakoulutuksen asemaa lyhyesti kolmelta eri näkökulmalta

sehän edellisellä hallituskaudella päätettiin perustaa ja tuolloin luonnollisesti sen perustamisen yhteyteen kytkeytyi tarve erillisrahoituksesta

arvoisa puhemies

sekin tietysti sopii mutta jos yritettäisiin pitäytyä tässä päivän otsikossa ja muistaa että ymmärtääkseni vaikkakin niukasti tässä maassa on hallituksella enemmistö

oli siis tarkoitus luoda suunnitelma miten yliopistot asettuvat tämän siirtymävaiheen jälkeen ikään kuin paremmin samalle viivalle

lähtökohtaisesti tämän rakennepoliittisen ohjelman onnistumisesta tai sen onnistumattomuudesta vastaa maan hallitus ja sillä on todistustaakka ei oppositiolla

olisi erittäin mielenkiintoista tietää aikooko hallitus ratkaista tämän ensi viikolla budjettiriihessä vai ollaanko tekemässä periaatelinjaus johon uskoisin että myös hallituspuolueiden maakunnista tulevat edustajat mielellään tarttuisivat siis siihen että maakuntien yliopistot muun suomen yliopistot asettuvat jatkossakin rahoituksen suhteen heikompaan asemaan kuin aalto yliopisto omalla erillisrahoituksellaan

arvoisa puhemies

kuten ministerikin on tainnut jossain lehtihaastattelussa todeta aivan samoin koen että tämän e reseptin positiivisimpia puolia on potilasturvallisuuden lisääntyminen myös siltä osin ennen kaikkea että voidaan valvoa ja seurata tarkemmin niitä lääkemääräysten päällekkäisyyksiä ja niiden haitallisia sivuvaikutuksia toisiinsa joita suomalaisten terveydenhuollon asiakkaiden lääkemääräyskohtalot ovat olleet valitettavan tulvillaan

ehkä kysymys on turhan klassinen mutta esitän sen silti

mikä on hallituksen linja

minusta on hyvä kuulla ministeri risikolta tuo mitä äsken totesitte että esitys ei ole niin pelottava ja hankala pienten yksityislääkäriyritysten tai eläkkeellä olevien lääkäreiden kannalta kuin ehkä näissä lobbauspuheenvuoroissa joihin myös lehdistö on tarttunut on todettu

toinen korkeakoulujärjestelmäämme koskeva iso asia liittyy sen sijaan asiaan josta kehyspäätöksessä on merkintä

haluan kuitenkin ministeriltä varmistaa että jää varmasti oikea käsitys onko kysymys todella nyt tahallisesta väärän informaation tuottamisesta etujärjestöiltä vai minkä ihmeen takia sitten syntyi tämmöinen haloo ja valtaisa yhteydenottojen määrä jos se ei kuitenkaan pidä paikkaansa ja asia on niin helppo kuin totesitte

ensimmäinen vaikutelma nimittäin oli sen kaltainen että miksi niitä edunvalvontatahoja jotka käytännössä reseptejä kirjoittavat ja lääkärin ammattia harjoittavat eläkkeellä yksityislääkärifirmassa tai missä tahansa julkisella puolella ja sitten vaikka vapaa ajallaan haluavat kirjoittaa reseptin ei ole kuultu riittävän hyvin jo valmisteluvaiheessa

eikö mielekkäämpää olisi ollut esimerkiksi tukea akateemista yrittäjyyttä tuolla summalla ja siten yliopisto ja korkeakoulumaailman ja yrityselämän parempaa ja toimivampaa suhdetta ja sitä paljon puhuttua kasvua ja työllisyyttä tuota kautta

en tiedä liioittelenko jos sanon että kaikkien vaikeuksien ja vuosien valmistelun jälkeenkin tämä kai on sittenkin ensimmäinen sähköisen tietojärjestelmän vähänkään onnistunut hanke jota me olemme terveydenhuollossa kyenneet toteuttamaan

näin ollen tuo suhdeluku yhden suhde kolmeen ja täten pääomitusrahan saaminen ei ole edes teknisesti mahdollista juuri nyt muille yliopistoille

kysyisin ja peräänkuuluttaisin hallituspuolueilta vastausta siihen aiotaanko tässä linjauksessa pysyä ja pidetäänkö sitä todellakin nyt valtion rahan järkevimpänä käyttönä

ja minusta on hyvä että te olette nyt ministeriön sivuillekin avanneet tällaisen tietopaketin joka helpottaa siinä jos on muun muassa kysymyksiä että entä jos henkilöllä ei ole tietokonetta miten hän pystyy silti tätä hyödyntämään

kun nämä ongelmakohdat saadaan selvitettyä ja vastattua myös tahoille joilla on epäselvyyttä niin tätä kohtihan meidän on mentävä terveydenhuollossa väistämättä jos haluamme kustannuksia vähentää ja potilasturvallisuutta parantaa

samassa suhteessa on todennäköisesti vaarantumassa myös kelan kautta osoitettava rahoitus ythslle siksi että on tarkka määritelmä kokonaisrahoituksen osuudesta josta kela vastaa

samalla on surullista huomata että kun kehyspäätöksessä tehtiin yths rahoituksen leikkaus on se signaali siitä että tällä hallituksella ei ole haluja kohdentaa tuota terveydenhuoltoa laajentumaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoille vaikka salissa asian puolesta on kauniita puheita käytetty

arvoisa puhemies

keskusta lähtee siitä että vaikeina talousaikoina joita suomen historia tuntee viime vuosikymmentenkin takaa kaiken avain on ollut koulutus tutkimukseen kehitykseen ja kaiken tasoiseen koulutukseen panostaminen

tämän vuoksi me tässäkin salissa kerta toisensa jälkeen kyseenalaistamme nämä koulutuksen leikkaukset varsinkin kun uskon että toinen keskeinen ajattelumme ero liittyy siihen että keskusta uskoo koko suomen voimavaroihin

haluaisin kysyä ministereiltä vielä hallinnonalaanne liittyvästä tärkeästä seikasta varhaiskasvatuksesta joka nyt siirtyy teidän johtoonne ja alaisuuteenne

sosiaali ja terveysvaliokunta omassa mietinnössään kantoi huolta siitä että olettehan varmasti varanneet tähän riittävästi resursseja kun edessä on suuren suuri varhaiskasvatuslain uudistustyö

arvoisa puhemies

tietysti ymmärrän tämän huolen ja nuorena ihmisenä tämän painotuksen miksi halutaan panostaa tähän ikäpolveen joka yleisradiota ei löydä omakseen

mutta kyllä samanaikaisesti on hyvä muistaa että tämä on kuluttavaa väestöluokkaa jolle hyvin helposti löytyy kaupalliselta puolelta tarjontaa

en näe että näitä on mielekästä asettaa vastakkain tai väen väkisin laatia yleisradiosta keinotekoisesti lasten ja nuorten painotuksella olevaa tai erityisesti nuorten painotuksella olevaa ohjelmistoa vaan sen on oltava koko kansan yle

mitä tulee tähän poliittiseen ohjaukseen suhteessa hallintoneuvostoon ja ylipäätään ottaen poliitikkojen ja median ja poliitikkojen ja erityisesti yleisradion kiehtovaan suhteeseen niin uskonpa että tälläkin hetkellä uusintana tuleva erinomainen uutishuone niminen sarja uutistoimituksesta menneiltä vuosikymmeniltä osoittaa kaikille sen miten ajat ovat tässä suhteessa onneksi käyneet pikkuisen parempaan suuntaan

siksi keskustan eduskuntaryhmä uusii laki aloitteensa työttömyysturvalain muuttamisesta siten että tarveharkinnan poisto toteutuisi vihdoin viimein sekä puolisoiden että vanhempien tulojen vaikutuksen osalta

olemme varmasti eduskunnassa kaikki yhtä mieltä siitä että työ on parasta sosiaaliturvaa ja oli järjestelmä millainen tahansa sen keskeisin tehtävä on kannustaa työntekoon ja palauttaa mahdollisuus palata työelämään kuten aiemmastakin lakialoitteesta tässä käytiin keskustelua helpommin työelämään sovitettavien tilanteiden osalta

näistä kataisen hallituksen kehyspäätöksistä joita nyt käsitellään näin valiokuntien annettua niihin lausuntonsa ja valtiovarainvaliokunnan perusteellisesti kokonaisuutta käsiteltyään on kyllä todettava että kyllä tästä kokonaisuudesta ne suuret rakenteelliset uudistukset puuttuvat

peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista päivärahaa saavien kohdalla puolison tulot eivät vaikuta työttömän etuuksiin mutta työmarkkinatuella olevat hallitus on jättänyt eriarvoiseen asemaan

olemme nyt säätämässä lakia ja keskustelemassa sellaisesta hallituksen esityksestä joka koskee niitä suomalaisia jotka rakentavat tätä maata tulevaisuuden vuosikymmeninä

mutta tilanteen ollessa niin solmussa kuin se nyt on ja sisältäen niin paljon vastustusta kuin tällä hetkellä kunnat sitä kohtaan kokevat on hyvin vaikea nähdä että tämäkään rakenteellinen uudistus tulisi aikataulussaan toimeenpannuksi ja varsinkin kun se sisällöltään ja suunnitelmiltaan ei mielestämme vastaa sitä mikä suomelle olisi parasta ainakaan niinkään että se tuottaisi jonkinlaisia säästöjä

me olemme tekemässä lakia jossa vähintäänkin epäsuorasti ja pohjimmiltaan aika ideologisellakin tavalla määrittelemme käsityksemme siitä millaista on lapsen hyvä hoito näemmekö lapsen elämän ensimmäiset vuodet osana koulutuksen varhaista polkua vai näemmekö sen ennemmin hoivan ja hoidon tarpeena mitä päivähoidolla tarkoitamme ja mitä se on

tämä muodostaa tuloloukun joka pitkittää köyhyyttä ja on myös tilastojen mukaan sukupuolisesti erittäin syrjivä koska se koskee pariskunnista aika usein nimenomaan naisia jotka tarveharkinnan poiston vuoksi jäävät vaille tukea

olen pannut merkille että kovin vähän viime aikoina hallituspuolueiden edustajat ovat enää puhuneet sote ja kuntauudistuksesta taloudellisesti merkittävänä hankkeena pikemminkin vain poliittisena päämääränä joka on väkisin toteutettava

tätä syvällistä ja tunteita herättävää keskustelua on suomalaisessa yhteiskunnassa ja kasvatuksen piireissä käyty jo useiden vuosien ajan

minusta oli merkillepantavaa että valtiovarainvaliokunta mietinnössään esittää pitkän listan ponsia jotka ovat sisällöltään varsin kriittisiä

kataisen hallitus hallitusohjelmassaan päätti tämän väännön ratkaista siten että hallinnonalasiirto niin että päivähoito kuuluu jatkossa sosiaali ja terveysministeriön sijaan opetus ja kulttuuriministeriöön toteutuu nyt tämän hallituksen esityksen myötä

keskustan eduskuntaryhmä haluaa kysyä hallitukselta miksi tämä ei vieläkään kuulunut hallituksen esitykseen budjetin täydentävässä lisäyksessä ja toivoo hallitukselta viisautta siihen että nyt lopulta tämä asia joka on rahallisesti sittenkin pienempi kuin tämä indeksikorotus voitaisiin ottaa nyt todesta ja päätyä tekemään tähän muutos niin että eriarvoinen asema erilaisten työttömien kohdalta poistuisi

pidämme tärkeänä että asia vihdoin saadaan ratkaisuun mutta kiinnitämme erittäin kriittisesti huomiota lain muutamaan erityiseen kohtaan ja myös tapaan jolla lakia on valmisteltu

keskustan mielestä lapsen eri hoitomuodot ja siihen keskeisesti liittyvä perheiden valinnanvapaus on suomalaisen perhepolitiikan kovaa ja tärkeintä ydintä

tällä valiokunta varmasti viittaa sekä alati uhkaavasti kasvavaan nuorisotyöttömyyteen niin meillä kuin muualla että myös ikääntyvien työttömyyteen meillä kun tavaksi on tullut potkia firmoista ensimmäiseksi pihalle ne kaikkein pisimpään olleet iäkkäimmät työntekijät

survaisee kuskaaminen tuo

me olemme vaalineet sellaista järjestelmää jossa perhe on saanut omaan tilanteeseensa parhaiten sopien valita hoitaako lasta kotona itse onko joku muu hoitamassa lasta kotona vai viedäänkö lapsi päiväkotiin perhepäivähoitoon ryhmäperhepäivähoitoon ja niin edelleen

l istunto jatkuu kello kahdeksan kolmekymmentä

on ollut varsin harmillista viime päivinä seurata tätä eri ikäisten työntekijöiden vastakkainasettelua sekä ammattiyhdistysliikkeen puolelta opiskelijajärjestöistä että vähän politiikankin puolelta

tällä me emme saavuta yhtään ainutta uutta työpaikkaa suomeen että kinastelemme siitä kuka pitäisi potkia pois ensiksi vaan olisi toivottavaa että niin ammattiyhdistysliikkeen kuin me politiikankin edustajat käyttäisimme kaiken tarmomme pohtimaan ennemmin uusien työpaikkojen syntyä kuin sitä kuka pitäisi potkia ensimmäisenä pois

nyt hallituksen esityksessä tämä tasa arvoinen hoitomuotojen vaihtoehtojen kirjo eriytetään siten että hallinnonalasiirto käsite varhaiskasvatus koskee tästä lähin vain päivähoitoa siis sitä jota mielikuvissamme miellämme nyt päiväkodeiksi lapsilaumoineen ja lastentarhanopettajineen päiväkodin arkirytmeineen

mutta arvoisa puhemies kyllä tämä rakenteellinen uudistus arvatenkin viittaa tässä valiokunnankin ponnessa tähän kiistanalaiseen eläkeikäratkaisuun

sen sijaan kotihoidon tuki yksityisen hoidon tuki ja osittainen hoitoraha jäävät tässä hallituksen esityksessä edelleen sosiaali ja terveysministeriöön

olen varsin ylpeä puolueestani joka hyvin uhkarohkeastikin nosti esiin jo useampi vuosi sitten että suomalaisen työelämän ja talouden ja kansantalouden kestävyys vaatii sen että suomessa tehdään lisää työtunteja

me näemme varhaiskasvatuksen isona kokonaisuutena jossa nämä kaikki eri tavat hoitaa pientä lasta kuuluvat saman varhaiskasvatuksen ison käsitteen ja sateenvarjon alle

se tarkoittaa eläkeiän nostamista välttämättömänä toimenpiteenä nyt kun me suomalaiset onneksi elämme pidempään kuin koskaan ennen ja odotettu eliniän kasvu on samankaltaista kuin tähän asti

tähän asti tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä nostamaan ihmisten eläkeikää

ymmärrän perustellusti sosialidemokraattien kannat siitä että miksi nostaa eläkeikää kun töitä ei ole ja töihin ei iäkkäämpiä ihmisiä huolita ja siksi näen että tässä onkin kaksoistehtävä

päivähoidon asiat ovat siirtyneet sivistystoimen alle sosiaalitoimesta mutta meidän mielestämme tämä on tärkeä periaatteellinen keskustelu varsinkin nyt ajassa jossa hallituksen ohjelmaan vihdoin kuuluu tässä yhteiskunnassa jo pitkään kaivattu päivähoitolain uudistus varhaiskasvatuslaiksi johon ministeri gustafsson on vihdoin nimennyt työryhmän

haluaisinkin tiedustella ja toivon että valtiovarainministeri vastaa osaltaan siihen mitä hän on todella tarkoittanut tänään lausuessaan helsingin sanomille rakenteellisten uudistusten pakosta

sen sisällöstä voidaan olla montaa mieltä mutta pidämme erittäin tärkeänä että tämä työryhmä reippaasti työskentelee valottaa näkemystään laadukkaasta päivähoidosta ja siihen varattavasta rahoituksesta ja määritelmistä mahdollisimman pian

sen suomalaiset lapset ansaitsevat

tähän kantaan lienee taipuvainen myös pääministeri joka jo joulun alla totesi työmarkkinajärjestöjen suuntaan että elleivät he pääse ratkaisuun hallitus tekee ratkaisut

on myös syytä huomata että kun nyt tässä hallituksen esityksessä päivähoito siirtyy osaksi koulutuksen ketjua tämä suhde sosiaalitoimen alla olevaan neuvolatyöhön eriytyy

tähän kannattaa kiinnittää huomiota kuntien käytännön toiminnan tasolla koska neuvolapalvelut ja päiväkodin saumaton yhteistyö tuottavat monesti niitä hiljaisia signaaleja näkyväksi jotka varoittavat ajoissa perheen ongelmista ja aivan yhtä lailla tavallisen hyvin toimeentulevan perheen arjen apuna neuvolan ja päiväkodin saumaton yhteistyö on tärkeää

tähän iloon on helppo yhtyä ja todeta että suoranaisesti sosiaali ja terveyspalveluihin ja turvaan ei kohdistu leikkauksia mutta kuntien valtionosuuksien kautta palveluihin kyllä ja myös kela korvausten kautta kaikkein sairaimpien ja köyhimpien lääkekorvauksiin ja matkakorvauksiin nyt jo toistamiseen kohdistuvan leikkauksen vuoksi

kaikkein huolestuttavinta tässä on se että puhumme nyt ilmeisesti hallituksen edustajienkin suulla jonkinlaisesta välivaiheesta jossa kehitystyö saattaa nyt pysähtyä joiksikin vuosiksi